rajavartiolaitoshan on todellakin esimerkillisesti saattamassa aivan kohdakkoin päätökseen hyvin laajan organisaatiouudistuksen jossa hallintoa on merkittävästi kevennetty

lainsäädännön puutteellisuuden vuoksi lasten häirintään puuttuminen on käytännössä johtanut asiassa toimineen vanhemman kunnianloukkaustuomioihin ja häiritsijä taas on puolestaan saattanut saada vahingonkorvauksia mikä tuntuu loukkaavan ihan yleistä oikeustajua

siellä on tehty varsin suuria muutoksia ilman että se olisi nostanut minkäänlaista hälyä toisin kuin vaikkapa tämä hätäkeskusuudistus jossa kyllä ymmärrän

rikoslain mukaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito on sinänsä rangaistavaa mutta sen sijaan lapsen sanallinen ahdistelu tai koskettelukaan ei sitä ole ellei tekijän osoiteta tavoitelleen seksuaalista kiihottumista

ei silti

esimerkiksi tämä taannoinen tapaus jossa lääkäri oli imenyt potilaansa rintoja on tyypillinen esimerkki tilanteesta jossa hän väisti rangaistuksen vaikka tämän kohteen potilaan kannalta tilanne oli selvästi loukkaava ja häiritsevä

täällä on puhuttu itärajan rajaliikenteen kasvamisesta joka on haasteellista jo hieman eli vetää mahdollistaa ii ennen mahdollista euvenäjä viisumivapautta

vaalimaan osaltahan näihin parannustöihin on jo rahoitus varattu mutta nyt on käytävä vakavaa keskustelua muiden rajanylityspaikkojen osalta

meillähän suomessa suojelupoliisi on aika kevyesti resursoitu mutta silti se toimii varsin tehokkaasti ja mallikkaasti ja myös kansainvälisesti hyvin arvostetusti

salon mainitsemissa parisuhdetilanteissa vaan kyllä nämä ovat nousseet esiin sellaisista oikeusjutuista joissa on ollut esimerkiksi kyseessä urheiluvalmentaja tai niin kuin totesin lääkäri hieroja tämän tyyppisissä tilanteissa

lastensuojelun keskusliitto on nostanut myös tämän ongelman esiin ja vaatinut oikeusministeriötä ryhtymään toimiin lapsen seksuaalisen häirinnän kriminalisoimiseksi

n kriminalisoiksi kriminalisoimisen yksi ja suomi on myös omalta osaltaan sitoutunut toteuttamaan kansallisella tasolla ykn neljännessä maailmankonferenssissa hyväksytyn pekingin julistuksen ja toimintaohjelman jossa todetaan että naisiin kohdistuva väkivalta sisältää myös seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun ja samalla sitoudutaan siihen että sopimusvaltiot julistuksen mukaan säätävät ja tehostavat oikeudellisia seuraamuksia naisiin ja tyttöihin minkä tahansa väkivallan muodossa kohdistuneiden väärinkäytösten rankaisemiseksi ja oikaisemiseksi

eli tämän lain voimaan tultua ei enää tarvita sellaista myönteistä elinluovutuskorttia jossa ilmaistaisiin että elimiäni saa irrottaa kuoltuani vaan pikemminkin sitten niiden jotka eivät halua että heidän elimiään käytetään kuoleman jälkeen tulisi tehdä sitten

jälkeeni

keskustelu on lähtenyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa

en ymmärrä ministeri risikko hallituksen logiikkaa tässä vastauksessa kun ehdotatte että erityisen vaativat hoidot keskitetään kolmeen osaamiskeskukseen eli helsingin tampereen ja turun yliopistollisiin sairaaloihin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen

mielestäni tämä aloite palvelisi nimenomaan tätä päämäärää koska todellakin näitä tilanteita on joissa uhri jää vaille sitä lain suojaa jonka hän kokee itselleen oikeutetuksi

arvoisa puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään

tämä logiikka on mielestäni merkillistä sen vuoksi että heinolan sairaalan lopettamista on toisaalta perusteltu sillä että potilasmäärät ovat vähentyneet ettei enää tarvita tällaista yksikköä

tiukan talouden oloissa tähän budjettiin voi todellakin olla melko tyytyväinen

no jos potilasmäärät vähenevät nimenomaan kun puhutaan erityisen vaativasta hoidosta niin mitä ihmeen järkeä on jakaa näitä vähiä potilaita kolmeen osaamiskeskukseen

tuon pora iii uudistuksen myötä poliisin hallintoa uudistetaan ja kevennetään ja samalla resursseja kohdennetaan uudelleen niin että poliisin toimintataso pystytään pitämään nykyisellään

totta kai valtaosa reuman hoidosta tapahtuu keskussairaaloissa ja terveyskeskuksissa mutta nyt puhutaan nimenomaan tästä erityisen vaativasta reuman hoidosta ja lapsireuman hoidosta kun puhutaan esimerkiksi vaikeista leikkauksista

sisäministeriössä palvelut turvaaviin rakenneuudistuksiin on herätty ajoissa ja kiitän valiokuntaa siitä että se antaa tunnustusta sisäministeriössä tehdylle työlle todetessaan että se pitää myönteisenä että eduskunnan aiempien linjausten mukaisesti poliisin talous on saatu hallintaan eikä kentällä operatiivisissa tehtävissä toimivien poliisimiesten määrä vähene

jos siinä on joku aluepolitiikka takana niin sekin on kummallista koska suomi on iso maa ja nämä kaikki keskukset ovat melko lailla lähellä toisiaan eli aluepoliittisestikaan tässä ratkaisussa ei ole järkeä

mietinnössä mainittua talousrikollisuutta ja harmaata taloutta poliisi torjuu edistämällä kuudennen talousrikosohjelman täytäntöönpanoa tehostamalla talousrikostorjuntaa ja rikoshyödyn jäljittämistä

poliisi osallistuu eri rikoslajit huomioiden järjestäytyneen rikollisuuden torjuntastrategian toimeenpanoon ja yhteistyötä tullin rajavartiolaitoksen ja syyttäjäviranomaisen kanssa syvennetään

arvoisa herra puhemies

pidän myös myönteisenä ja kiitän valtiovarainvaliokuntaa mietinnössä kiirehtimisestä liittyen teletunnistetietojen tallentamiskustannuksiin

nopeasti kasvavaan rajanylitysten määrään rajavartiolaitos pystyy varautumaan sille esitetyn lisärahoituksen turvin

valiokunnan puheenjohtaja edustaja tölli kyseli luottamustani näihin uudistuksiin ja poliisin tuleviin tarpeisiin ja tilanteeseen

ilman muuta hallituksen ja eduskunnan tulee tarkasti myös seurata rikollisuuden ja poliisitoimen tarpeen kehittymistä ja olla myös valmis siihen reagoimaan

mutta itse kyllä olen näillä näkymin luottavainen siihen että tällä määrärahan lisäyksellä sillä uudelleenkohdennuksella mitä teemme hallinnosta poliisitoimintaan ja sitten toiminnan tehostamisella näiden tietohallintohankkeiden kautta meidän on mahdollista säilyttää nykyinen hyvä poliisitoiminnan taso mitä pidän kyllä hyvänä saavutuksena tänä aikana joka on taloudellisten puitteittensa ja talouden näkymien puolesta erittäin vakava kaikilla hallinnon alueilla

määrärahan tasokorotuksen lisäksi toinen olennainen tekijä on poliisin pitkään niin tai tai poliisin pitkän aikavälin resurssien turvaamiseksi on toiminnan kehittäminen hallintoa keventäen

perussuomalaisten vastalauseessa esittämään huoleen merivalvonnasta rajavartiolaitos vastaa uudella partiovenekalustolla ja monitoimisella ulkovartiolaivalla joka saadaan täysimääräisesti käyttöön ensi vuonna

varsinaisen poliisitoiminnan resurssit poliisin toiminta halutaan turvata ja säilyttää mutta hallintoa kevennetään

pelastustoimen osalta valiokunta huomioi mietinnössään sisäministeriön osana rakennepoliittista pakettia valmistelemat ehdotukset

liikkuvasta poliisista täällä on paljon kyselty ja haluan tästä nyt erityisesti todeta sen että kyllä nämä laskelmat on käyty erittäin huolellisesti läpi

ja kun nyt tiedetään että kaikki poliittiset puolueet ovat sen takana että liikennevalvonnan taso täytyy turvata niin luotan siihen että ei tulevakaan hallitus tule tekemään sellaisia ratkaisuja joissa liikennevalvontaa ryhdyttäisiin vähentämään

haluan vielä muistuttaa siitä että hallitus on tehnyt siis linjauksen jossa liikennevalvonnan määrälle ja tuloksellisuudelle asetetaan nykytason ylläpitävät tavoitteet joita siis eduskunta seuraa vuosittain

eli paloauto ja ambulanssi saapuvat apua tarvitsevan luo tulevaisuudessa yhtä nopeasti kuin tähänkin saakka eikä tuota paloasemaverkostoa eikä palomiesten määrää olla vähentämässä

tässä yhteydessä totean että venäläiset matkailijat jättivät viime vuonna miljardin euron verran suomeen ja on tärkeää että liikenne on sujuvaa ja myös rajatarkastukset hoidetaan schengen säännösten mukaisesti

eli sama työmäärä joka nytkin tekee tulee tekemään sitä jatkossakin

maahanmuuttohallinnosta totean lyhyesti että valiokunta kiinnittää aivan oikein huomiota siihen että kuntapaikkojen riittämättömyys kasvattaa sisäministeriön alaisten vastaanottotoimintojen kustannuksia merkittävästi

tämä ei ole mikään ylimääräinen uusi hallintoelin vaan se tehdään ihan sen säästötavoitteen puitteissa joka poliisihallitukseen on jo nyt asetettu

lisäksi perustetaan myös tuo raskaan liikenteen valvonnan valtakunnallinen ohjaustoiminto

paikallispoliisiin perustetaan kattava liikennevalvontatoiminto eli liikennepoliisi jossa yhdistetään sekä tuon nykyisen liikkuvan poliisin että paikallispoliisin liikennevalvonta yhdeksi vahvaksi liikennepoliisiksi joka tekee sillä suuremmalla alueella tuota tärkeää liikennevalvontatyötä

hallintoa ei olla missään suhteessa nyt tässä uudistuksessa lihottamassa sitä ei olla missään suhteessa lisäämässä ja tämä selvitysmies edelleen tarkastelee sitä millä tavalla voitaisiin vielä tehostaa tätä poliisin ylimmän hallinnon toimintaa siis poliisihallitusta ja sisäministeriön poliisiosastoa

lisäresurssit myös auttavat että vastaanoton kokonaiskustannuksia saadaan vähennettyä kun vastaanottokeskuksissa vietetty aika lyhenee

arvoisa herra puhemies

tässä lakiehdotuksessa ehdotettavat muutokset kunnalliseen eläkelakiin ja valtion eläkelakiin ovat vastaavat jotka jo aiemmin hyväksyttiin yrittäjien ja yksityissektorin työntekijöiden eläkelakien kohdalla

tästä pora aikataulusta haluan myös sen todeta kun täällä on puhuttu siitä että olisi pitänyt jäädä arvioimaan sitä pora ykköstä ja kakkosta ja odotella niiden arviointien tuloksia ja sitten vasta siirtyä tähän pora kolmoseen että siihen meillä ei yksinkertaisesti ole varaa

sisäasiainministeriön hallinnonalan näkökulmasta voin todeta että talouden tasapainottamisesta huolimatta hallitus osoittaa sitoutumisensa sisäisen

myönteistä on se että työkyvyttömyyseläkeläisten kohdalla elinaikakertoimen vaikutusta lievennetään eli mitä nuorempana työkyvyttömyyseläke alkaa sitä vähemmän kertoimella on vaikutusta eläkkeen määrään

mutta kuten huomaatte tämä esitys on yksimielinen eli oppositiopuolueet eivät tässä yhteydessä tehneet muutosesityksiä valiokunnassa ihan siitä syystä että vastaavat muutosesitykset on jo hyväksytty yrittäjien ja yksityissektorin työntekijöiden eläkelakeihin minkä vuoksi on johdonmukaista että samat rajat koskevat kaikkia eläkkeitä

ei todellakaan olla

meillä on päällikkökunta ja hallintohenkilökunta aika ikääntynyttä siellä on paljon eläkeikää lähellä olevia henkilöitä ja sitä mukaa kuin ihmiset siirtyvät eläkkeelle näitä hallintovirkoja ja päällikkövirkoja lopetetaan ja se resurssi siirretään näitten uusien nuorten poliisimiesten ja naisten palkkaamiseen

nuorten yhteiskuntatakuuta ei voi käyttää valtion työsuhteeseen mutta sen sijaan kylläkin mahdollisesti poliisiammattikorkeakoulusta valmistuvien poliisien palkkaamiseen vaikkapa yksityisiin turva alan tehtäviin

jaoston puheenjohtaja rantakangas on oikeassa siinä että tulevan vuoden osalta siis sen budjetin osalta jota nyt käsitellään tilanne on hallinnassa eli nykyinen toimintakyky pystytään säilyttämään mutta ne seuraavat vuodet ovat se suuri huolenaihe

tässä haluan vielä täsmentää myös edustaja pietari jääskeläisen puheenvuoroa kun hän siteerasi tuolta budjettikirjasta

ensi vuonna me pystymme kyllä selviytymään niin poliisin kuin rajavartiolaitoksen ja muiden toimialojen osalta

mutta kyllä voin teille vakuuttaa että kyllä tässäkin on taistelemista ollut tänä taloudellisesti vaikeana aikana että on saatu rahat riittämään myös tämän hallituskauden aikana

on ihan selvää että se jos me haluamme säilyttää tämän hyvän turvallisuustilanteen ja sisäisen turvallisuuden nykyisenkin tason edellyttää tietoisia päätöksiä lisämäärärahoista

mutta samalla olen kyllä huolestunut siitä että kun pää nyt avataan sairaanhoitajille oikeuteen lääkkeen määräämiseen niin tästä on helppo tätä myös laventaa

vanhuksiin kohdistuva katurikollisuus on todellakin lisääntynyt erityisesti helsingissä ja helsingin poliisilaitos torjuu näitä rikoksia useilla tavoilla

yksi tapa on tiedottaa tekotavoista antaa suojautumisohjeita ja poliisi kouluttaa ja tekee yhteistyötä myös esimerkiksi joukkoliikennevälineiden ja kauppakeskusten henkilökunnan kanssa

on valtava ero lääkärin koulutuksessa ja sairaanhoitokoulutuksessa sen suhteen miten syvästi mennään farmakologiaan ja miten syvästi ymmärretään lääkkeiden vaikuttamista

täällä kysyttiin näistä isis terroristeista ja siitä millä tavalla tehdään yhteistyötä näiden yhteisöjen kanssa

neuvostoliitossa oli aikoinaan välskärien ammattikunta joiden koulutus oli jonkin verran sairaanhoitajakoulutusta pidempi mutta ei kuitenkaan lääkärin tasoinen ja he juuri paikkasivat lääkäripulaa esimerkiksi syrjäseuduilla

kyllä minä pidän tätä esitystä nyt eräänlaisena välskärilakina jolla lääkkeen määräämiseen liittyvän ammattitaidon tasoa yksinkertaisesti madalletaan

edustaja gustafsson tuossa edellä mielestäni kuvasi hyvin niitä ongelmia joita meillä tällä hetkellä lapsiperheiden palveluissa on ja kun tiedämme että meillä on todella suuria puutteita lastensuojelussa tai vaikkapa lapsiperheiden kotipalveluissa niin kyllä mielestäni täytyy rohjeta myös pohtia sitä millä tavalla me asetamme näitä painopisteitä palveluissa

arvoisa puhemies

mielestäni tämä on väärä suunta yhteiskunnassa jossa olisi täydet mahdollisuudet pitää yllä korkeaa osaamista ja korkeaa ammattitaitoa niin lääketieteen puolella kuin sitten muussa terveydenhuollossa

valtiovarainministeri stubb avauspuheenvuorossaan totesi että sisäiseen turvallisuuteen tehdään satsauksia paitsi vankilaverkon myös suojelupoliisin ja poliisin määrärahaa korottamalla

eli sitten täytyy etsiä säästöjä niissä kohdin joissa ilman vauriota ja vahinkoa pystytään säästämään jotta voidaan panostaa niille kaikkein eniten apua tarvitseville perheille ja lapsille

sen sijaan ongelmana on se että lääkäreille on ujutettu sellaisia tehtäviä joihin heillä ei ole erityistä koulutusta esimerkiksi sosiaalisten ongelmien ratkaisuja erilaisten lausuntojen kautta

myös edustaja mattila viittasi tähän sisäisen turvallisuuden keskusteluun ja ajattelen että tästä on kyllä jäänyt hiukan virheellinen käsitys että hallitus olisi tekemässä nyt korotusta poliisin määrärahoihin

kyllä poliisilla on oikeus mielestäni osoittaa mieltä ja itse pidin kyllä ihan tervetulleina niitä mielenilmauksia ja huolenaiheita joita poliisit tuossa mielenilmauksessaan osoittivat

se mikä itseäni tässä keskustelussa on vaivannut on se että täällä ei ole huomioitu sitä että niissä ikäluokissa joista nyt puhutaan nämä eri ikäiset lapset ovat hyvin eri kehitysvaiheissa

suojelupoliisi ei ole tällä hetkellä perustamassa muita yhdysmiestoimipisteitä mutta se on toki sitten tulevaisuuden asia

toivotaan että tilanne ei kehittyisi sellaiseksi että suojelupoliisin tarvitsisi kovin paljoa uusia toimipisteitä avata ulkomaille

arvoisa herra puhemies

tässä yksi ongelma on nämä kidutuksen vastaisen toimikunnan kannanotot joissa suhtaudutaan aika kriittisesti siihen että poliisin säilötiloja käytettäisiin rikosseuraamusviraston käytössä mutta tätäkin selvitetään parhaillaan

tämä tarkoittaa käytännössä kyllä valtavaa henkilötyövuosivähenemää siis useiden satojen poliisimiesten määrän vähenemää

arvoisa herra puhemies

kyllä tässä hallituksen budjettiesityksessä myös ministeri hyssälän esittelemältä osalta on todellakin muutamia kannatettavia tosin aika pieniä korjauksia kansalaisten perusturvaan esimerkiksi tämä isyysvapaan pidentäminen

olen edustaja saarakkalan kanssa samaa mieltä siitä että rakenneuudistusta jolla siis pyritään vähentämään hallintoa ja siirtämään painopistettä siihen operatiiviseen toimintaan ei tarvittaisi jos meillä olisi useita kymmeniä miljoonia euroja vielä lisää laittaa rahaa poliisitoimeen

mutta jos sitten ajatellaan näitä pieniä lapsia vuoden ja kahden ikäisiä niin eihän heillä itsessään ole tarvetta varhaiskasvatukseen tai joihinkin sivistyspalveluihin he tarvitsevat hoivaa ja ennen muuta he tarvitsevat äidin ja isän syliä ja hoivaa jos se vain on suinkin mahdollista

mielestäni tämä on kyllä syytä ottaa vakavasti kun valiokunta käsittelee tätä julkisen talouden suunnitelmaa samoin sitten kun tämä sisäisen turvallisuuden selonteko tulee tänne eduskuntaan käsiteltäväksi

rajavartiolaitoksen yksi keskeinen tehtävä on osallistua puolustuskyvyn ylläpitämiseen ja sodanajan tilanteisiin varautumiseen ja tästä ei ole haluttu tinkiä

mutta kyllä teidän vastuualueellanne ministeri hyssälä on vielä pahempia ongelmia joihin tässä ei ole puututtu muun muassa pienipalkkaisten tai työttömien yksinhuoltajien asema tai sitten nämä toimeentulotuen ongelmat mistä täällä on puhuttu

nyt on ihan selvää että jos puhutaan tästä rajavalvonnasta niin siinä viranomaisyhteistyöllä myös naapurimaa venäjän kanssa on erittäin suuri merkitys ja jos tämä yhteistyö venäjän kanssa ei suju niin silloin on selvää että rajavartiolaitos tarvitsee myös suuremmat resurssit

reilu vuosi sitten ennen vaaleja eduskuntapuolueet yksimielisesti päättivät sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarisessa työryhmässä että tuo sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon taso on säilytettävä nykyisellään mikä tarkoittaa kyllä tarvetta huomattaviin määrärahakorotuksiin

mutta samalla on katsottava vastuullisesti koko valtiontaloutta ja sitä velkaantumiskehitystä joka meillä valtiontaloudessa on

se heidän päivähoidon tarpeensa nousee ihan puhtaasti siitä vanhempien työssäkäynnistä tai opiskelusta tai sitten muista erityissyistä

myös olemme odottaneet täällä tätä terveydenhuollon maksukattouudistusta josta joka vuosi aina lupauksia annetaan mutta mitään esityksiä ei tule jotka koskettavat nimenomaan näitä pienituloisia eläkeläisiä muun muassa

siinä huomioitiin myös se että jos ajatellaan yhteiskunnan turvallisuutta ja tulevaisuutta niin kyllä siinä yksi edellytys on se että me emme päästä valtiontalouteen ja julkiseen talouteen sellaista ylivelkaantumiskierrettä että se on hallitsematonta

poliisi vastaa oikeuslääketieteellisiin ruumiinavauksiin liittyvistä kuljetuksista ja kuljetussopimus on julkinen palveluhankinta joka täytyy kilpailuttaa ihan hankintalain sääntöjen mukaan

itse olen sitä mieltä että tuo kahden vuoden kilpailutusaika on todellakin pitkä ja sitä tulee pyrkiä lyhentämään

siellä on poliisien määrä huomattavasti suurempi suomen poliisimäärään verrattuna kun verrataan suhteessa väkilukuun mutta turvallisuustilanne on varmasti heikompi

hätäkeskusuudistus on selvitysten mukaan onnistunut eli nuo vastausajat puheluihin ovat kehittyneet myönteisesti tuon uudistuksen seurauksena

sen takia ajattelen että tuskinpa perussuomalaisillakaan sellaista kassaa on josta voidaan joka paikkaan sitä rahaa työntää niin että valtio ei velkaannu siitähän tässä on kysymys

nyt on vain huolehdittava siitä että nuo resurssit myös tulevalla kaudella kyetään turvaamaan ja tuo tietojärjestelmä saadaan toimimaan

viranomaisyhteistyöhän on suomessa kaiken kaikkiaan korkealla tasolla jos ajatellaan rajavartiolaitosta poliisia tullia ja muita viranomaisia mutta edelleenkin sitä on myös varaa kehittää

täällä kysyttiin myös tullista ja kirkollisesta toiminnasta jotka eivät varsinaisesti nyt tähän pääluokkaan kuulu mutta sen verran nyt totean että tullin lisätty määräraha todellakin parantaa alkoholin maahantuonnin valvontaa ja on siinä mielessä tervetullut

ja kyllä evankelisluterilaisella kirkolla on erittäin tärkeä merkitys mielestäni yhteiskunnassa edelleenkin

työnteon kustannusten keventäminen on mielestäni lähtökohtaisesti sinänsä myönteistä mutta tämän esityksen suurimpana ongelmana pidän sitä että kansaneläkemaksun poiston kompensaatiosta ja kansaneläkkeiden rahoituksen turvaamisesta ei ole eduskunnalle eikä valiokunnalle annettu selkeää esitystä

arvoisa puhemies

teenkin esityksen että eduskunta hyväksyisi mietintöön liitettyyn toiseen vastalauseeseen sisältyvän lausumaehdotuksen joka kuuluu seuraavasti

kyllä tässä ennen muuta kärsivät ne potilaat joiden hoitosuhteet ovat katkenneet ja ainakin itse olen tätä välikysymystä ollut nimenomaan näiden potilaiden näkökulmasta tekemässä

eduskunta edellyttää että hallitus antaa pikaisesti eduskunnalle selvityksen kuinka kansaneläkkeiden rahoitus turvataan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla työnantajan kansaneläkemaksun poistamisen jälkeen

asko seljavaara että olen keskustellut erittäin monen reuman hoidon asiantuntijan kanssa muun muassa näiden reuman sairaalan huippukirurgien kanssa ja saanut heiltä näkemyksiä tämän välikysymyksen tekemisen tueksi

olisiko lopputulos ollut jollain tavalla erilainen tai mihin olitte ryhtymässä tämän ikään kuin luulemanne jatkoajan aikana

kysyn myös kysymyksen jota monet potilaat ovat pyytäneet täällä keskustelun aikana kysymään

kun on esimerkiksi ne harvat leikkaavat lääkärit jotka jotka ovat niitä harvoja jotka osaavat ylipäänsä näitä vaikeita niveliä leikata pääsevätkö potilaat myös muualta suomesta päijät hämeen keskussairaalaan hoidettavaksi